mutta näillä resursseilla jotka tällä hetkellä ovat syyttäjien osalta siis toista vuotta ja kiitos eduskunnan suomen ennätystasolla syyttäjä pystyy tällä lailla jossa tätä yhteistyötä vielä selvennetään ja roolitetaan hyvinkin voimakkaammin ja varhaisemmassa vaiheessa olemaan muun muassa niissä talousrikoksissa johtamassa tai auttamassa sitä prosessia niin että tutkitaan oikeat asiat ja reippaammin uskalletaan jättää tutkimatta niitä asioita joita sen jutun kannalta ei ole tarpeellista tutkia eli niin sanottuja rönsyjä katkaista

jos katsotaan nyt jo mitä hallitus on tehnyt homeasiassa ja mitä seuraavan hallituksen pitää tehdä homeasiassa ja senaatti kiinteistöissä niin rohkenen epäillä että tarina tulee jatkumaan

nyt se kulkee tästä eteenpäin ihmisoikeuskeskuksen nimellä

nyt olemme siis siinä että lupaukset lunastetaan ja hallitus on yksimielisesti päätynyt siihen että eduskunnan oikeusasiamiehestä annettua lakia ja toisaalta oikeuskanslerilakia muutetaan ja tässä yhteydessä perustetaan toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton ihmisoikeuskeskus

onneksi niin kuin täällä monet ovat kehuneet meidän nykyisiä ja edellisiä päättäjiämme meitä on siunattu viisailla päättäjillä eikä tästä ole aiheutunut mitään pahaa isänmaalle mutta on selvää että jokainen itseään kunnioittava kansa kirjoittaa perustuslakinsa niin että viime kädessä sekä meille kaikille koko kansalle mutta myös meidän kanssamme yhteistyötä tekeville muille kansoille ja kansainvälisille järjestöille on selvää kuka viime kädessä ja missä päättää

on selvää jo senkin takia että eduskunnan ympäristövaliokunta on jo aika päiviä sitten antanut tukensa hallituksen tavoitteelle lisätä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja sekä vähentää asunnottomuutta että hallitus huomenna tämän asian kanssa tulee ulos hyvin tuloksin

ehkä myös sitten näistä kokoomuksen yrittäjäsiiven todellakin kiitos tuesta ja aktiivisuudesta koko valmistelun ajan toiveista ehkä vielä pidemmälle menevistä muutoksista jopa henkilökohtaisesta konkurssista

arvoisa herra puhemies

on hienoa että perustuslakivaliokunta pystyi järjestämään työnsä niin että pysyttiin alkuperäisessä aikataulussa ja siitä erityiskiitos perustuslakivaliokunnalle

yksi akuutisti korjattavissa oleva hintoja tähän asti nostanut ongelma on pääkaupunkiseudun tolkuttomat autopaikkanormit jotka myös oppositio kiitettävästi nostaa yhdessä väetönsuojanormien kanssa esiin

jos olisi päädytty siihen ja sellainen tuki ja enemmistö olisi syntynyt että yhdistellään näitä vaalipiirejä niin meillä olisi ollut puolet suomesta eli oulu ja lappi samana vaalipiirinä ja myös itä suomessa erittäin pitkiä yhteyksiä

suomessa ei ole nykyisin näitä periaatteita täyttävää kansallista instituutiota ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksen yhteydessä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa kun näin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan paikalla olette useaan kertaan yksimielisesti katsoneet että kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle on perusteita

sitä ministeriössä selvitettiin mutta sen vaikutus rahan hintaan oli sellainen että käsittääkseni sitten hallituspuolueet olivat kyllä hyvin yksimielisiä siitä että siihen liittyy niin suuria ongelmia että se ei ole se ratkaisu

on totta ja käy hallituksen esityksestäkin hyvin esiin mainitaankin tämä mainittu euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapaus ja laajemminkin euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö

on täysin järjetöntä pakkorakennuttaa ja pakkomyydä kalliita autopaikkoja kun ihmiset tässä ja nyt tarvitsevat kohtuuhintaisia asuntoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsilta

ja kun myöhemmin tänään puhumme vaalirahoituksesta oikeudenmukaisista reiluista mahdollisuuksista ilman suuria seteleitä tehdä vaalikampanjaa niin kyllä silloin kun kilometrit menevät jo sinne tuhannen kilometrin päälle vaalipiirin koossa lehtiä alueella on vaikka kuinka paljon puhutaan myös epäoikeudenmukaisuudesta ehdokkaiden kampanjoinnin suhteen ja puhutaan nimenomaan siitä että silloin raha näissä jättisuurissa vaalipiireissä ratkaisisi asiaa

mutta tässä kakkosvaiheessa kun pohditaan velkajärjestelyn yksinkertaistamista tulee esille yksi yrittäjävelkaantuneiden ihan keskeisiä ongelmia

perustuslakivaliokunta tarkensi tätä menettelyä vielä niin että kun eduskunta nyt jatkossa on tässäkin asiassa se jonka sana on viimeinen sana niin silloin se eduskunnan kanta toivottavasti siis näissä teoreettisissa koskaan tarvitsemattomissa tilanteissa muodostuisi selonteon pohjalta

on kuitenkin niin että euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ei voida sanoa että sen pitäisi olla tuomioistuin tai syyttäjä joka sen luvan antaa

eli hallitus on vastannut eduskunnan perustuslakivaliokunnankin yksimieliseen vaatimukseen

ehkä jo heti tähän alkuun myös se että nimenomaan kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat yksimielisesti ovat olleet siellä työryhmässä tarastin työryhmässä tukemassa sitä ajatusta että tämä työ pilkotaan näihin kahteen osaan eli että nyt käsitellään tätä vaalirahoituslakia niin että se tietyiltä osilta kerkiää jo eurovaaleihin ja sitten vielä käsitellään sitä monella tapaa vaikeampaa kysymystä johonka greco kiinnitti vielä enemmän huomiota kuin meidän vaalirahoitusasiaamme nimittäin puolueiden rahoitusta ja puolueita lähellä olevien tahojen rahoitusta

jos sitten bona fide on erittäin suositeltavaa toivottavasti se ponnahti idea ylivelkaannuttu ja päädytty velkajärjestelyihin ja sitten on saatu niitten aika tiukkojen kriteerien nojalla aloittaa uusi yritystoiminta mikä on erittäin suositeltavaa ja toivottavaa niin se on yksi tyypillinen tilanne jossa sitten on ollut aika monimutkaista ja on tälläkin hetkellä nykylain mukaan arvioida sitä mikä tulee olemaan niin sanottu lisäsuoritusvelvollisuus kun sitten jos ja kun yritys alkaa tuottaa

myös nyt esitetty vaihtoehto on mahdollinen mutta silloin nousee selvästi ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä esiin se että sääntelyn pitää olla nykyistä lakia tarkkarajaisempaa jos päädytään tähän ratkaisuun

näissä neuvotteluissa on myös eduskunnan hallinnon ja valtiovarainministeriön kanssa ja erityisesti eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa päädytty siihen tulokseen että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tehokkain mutta nämä kriteerit täyttävä vaihtoehto on se että tämä keskus perustetaan eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston puitteisiin mutta siellä riittävän riippumattomana

tätäkö suomalai set nyt tarvitsevat

mutta niin kuin valiokunta korostaa niin myös hallituksen esitys jo aikoinaan korosti että lähdetään siitä että tämä suomalainen perusmalli on yhteistyö ja asioiden ratkaiseminen ja hoitaminen paljon ennen kuin olemme siinä pisteessä että selonteko tänne tarvitsisi tuoda

sen sijaan asuntopolitiikkamme rakenteellisiin pullonkauloihin tarvitaan kauaskantoisempiakin toimia siitä seuraavassa

mutta totta on että se malli olisi ollut toinen vaihtoehto

näillä kriteereillä on katsottu että tämä uusi esitys täyttää eit vaatimukset mutta ei ole poissuljettua että eitn käytäntö tässä asiassa tiukkenee tiukkenemistaan

toimisto aloittaisi hyvinkin vaatimattomilla resursseilla mikä varmaan on ymmärrettävää tässä valtiontaloudellisessa tilanteessa johtajalla ja kahdella työntekijällä

lopetan siihen toteamukseen että en kyllä vieläkään jaksa uskoa korviani jos sanotaan että ne ovat näennäisesti hukkaan menneitä ääniä

tätä lisäsuoritusvelvollisuuden laskemista sen yksinkertaistamista ja ennustettavuutta katsotaan nyt vielä tässä kakkosvaiheessa ja minä luulen että se tulee auttamaan sitten siinä yrittäjäkentän fresh start ongelmassa vielä lisää

silloin tietysti jos niin käy suomi tähän järjestelmään sitoutuneena on tietysti sitten uudenlaisen kysymyksenasettelun edessä

yksittäisen kunnan jonne tulijoita riittäisi kulut lähitulevaisuudessa uuden hyvän asuntoalueen avaamisessa joka olisi vielä joukkoliikenneyhteyksien varrella ja tiivistäisi yhdyskuntarakennettakin lyhyellä tähtäimellä muodostuvat usein kestämättömäksi kunnan talouden kannalta

tämäkin on paitsi aivan hallitusohjelman ja oikeusministeriön alkuperäisten aikataulujen mukainen prosessi myös tarastin toimikunnassa aivan yksimielisesti hyväksytty

pidemmän päälle tämä kerrottakoon näen että jos poliittinen yhteisymmärrys löytyy niin ministeriöiden erilaisista ihmisoikeusraportointi ja toisaalta eri valtuutettujen toiminnoista ja lautakuntien toiminnoista voitaisiin ajatella että seuraava hallitus löytäisi mahdollisuuden tehokkaampaan parempaan toimintaan kun katsotaan kokonaisuutta eteenpäin ja sitten mahdollisesti tämän ihmisoikeuskeskuksen puitteissa mutta tässä ja nyt on tärkeätä pitää lupaukset toteuttaa eduskunnan vaatimukset ja perustaa yksikkö jonka tehtäväksi tulee edistää turvata ja seurata ykn yleissopimuksen muun muassa vammaisten yleissopimuksen osalta täytäntöönpanoa

södermanin esiin nostamat kysymykset ovat hyvin tärkeitä ja tarpeellisia ja on enemmän kuin hyvä että perustuslakivaliokuntakin vielä päivittää ja varmistaa onko oikeusministeriön ja hallituksen näkemys eitn käytännöstä oikea tai sitten muista syistä hyväksyttävä

tämä käsittääkseni vastaa kaikkien eduskuntaryhmien yksimielistä käsitystä siitä että niin sanotun kolmen lukon periaate joukkojen lähettämistä koskevissa päätöksenteoissa säilyy nykyisellään

kulut teistä viemäreistä kouluista päiväkodeista syntyvät kunnalle heti uusien veronmaksajien tuomat tulot vasta huomattavasti myöhemmin

samoin tästä aikataulusta ja yksimielisesti tehdystä työsuunnitelmasta jakaa työ kahtia on koko ajan tiedetty että seuraa tämä yksi ongelma johon perustuslakivaliokuntakin kiinnittää huomiota ja joka on hallituksen esityksessä hyvin avoimesti kerrottu ja jonka olen myös tiedotustilaisuudessa kertonut jo silloin kun tätä lakia esiteltiin

hallituksen esityksen ja perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan pääministeri edustaa suomea eurooppa neuvostossa sekä pääsääntöisesti myös unionin niin sanotuissa kolmas maa kokouksissa joissa eu maat kokoontuvat unionin ulkopuolisten maiden kanssa

tämmöinen demokratiakäsitys on kyllä aika vaikea ymmärtää

ja sitten jos käy niin että käytäntö tiukkenee tästä eteenpäin ainakin ministeriössä koko ajan tilannetta seurataan

tältä osin kuulimme ministeri kiurun viisaista ja hyvistä aikeista tehdä kuntien kanssa näitä mal sopimuksia ja tältä osin nyt jo akuutisti korjata tätä ongelmaa niin että kunnat saavat tämmöisiin tilanteisiin rahoitusta niin kuin vasemmistoliiton ryhmäpuheessakin kaivattiin

nimittäin tässä jatkotyössä otetaan huomioon se että velkojien on saatava velalliselta perustoimeentulon ylittävä osa tämän tuloista ja että velallista kannustetaan toimimaan maksuohjelman aikana velkojien edun mukaisesti

perustuslakivaliokunnan lisäämän säännöksen nojalla valtioneuvosto voi kuitenkin erikseen poikkeuksellisesti päättää että pääministerin ohella tai sijasta suomea edustaa tasavallan presidentti tai asianomainen ministeri

eli kun puolueet yksimielisesti tarastin toimikunnassa halusivat että tässä yhteydessä ei ruveta paikallisyhdistyksen tileistä erikseen tekemään osauudistusta ja niitten avaamista niin tyydyttiin siihen lainsäädäntöön että tietenkään paikallisyhdistyksiä ei saa käyttää rahanpesuvälineenä niin kuin täällä on ilmaistu

pohditaan muun muassa sitä että nollaohjelma lyhentyisi viidestä vuodesta sitä mukaa kuin velallinen saa kokoon kuukausia joista tulee suorituksia

apulaisoikeusasiamies pajuojan havainnot ovat sen verran kriittisiä että on suorastaan hämmästyttävää ettei asia ole noussut laajempaan julkiseen keskusteluun

itselläni hyvin ratkaiseva varmistuminen siitä että tämän kaltainen lainsäädäntö on paikallaan mitä nyt esitetään on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana sen takia mitä suomen ympärillä järjestäytyneen rikollisuuden puitteissa tapahtuu

hallitus lupasi mainitussa ihmisoikeusselonteossa myös että suomi viimein pystyy ratifioimaan kyseisen vammaisten yleisoikeussopimuksen ja sen ratifioinnin yksi ehto on että tämmöinen elin tulee

rakennusmarkkinoillamme on myös toisiinsa kytkeytyviä ongelmia jotka jäävät liian vähälle huomiolle

olin ed

tässä haetaan tasapainoa ja reilua peliä myös velkojien näkökulmasta ja siksi uskon että näiden uudistusten vastareaktiona ei ole se että vapaaehtoiset järjestelyt ja ylipäätänsä neuvottelu velkajärjestelyistä vaikeutuisivat

södermanin mainitsemassa kompromissitilaisuudessa esittelevänä ministerinä läsnä ja itse asiassa hyvin voimakkaasti kyseisessä smolnan tilaisuudessa kannatin tai jopa muodostelin ajatusta tästä kompromissista sittenkin

hänen käyttämänsä kieli ja loppuarviot siitä kuinka huonosti tämä uudistuksen alku on edennyt ovat kyllä keskustelun arvoisia ja on todella tärkeätä että eduskunta aikoinaan päätti viisaasti vaatia asiasta sangen tuoreesti selontekoa joka on siis eduskuntaan tulossa sitten lähiaikoina

minun aivan keskeinen neuvottelutehtäväni tässä asiassa oli nimenomaan varmistaa että tietosuojavaltuutetun toimistoon nimetään tämän lain takia ja sinne on jo nimetty kaksi uutta esittelijää ja yksi sihteeri ja kun on tarkoitus että tämä laki tulee voimaan kesäkuussa niin siihen mennessä saadaan valmiiksi myös nyt loppusuoralla meillä oikeusministeriössä valmisteilla oleva asetus jossa myös kaikki tämän lain noudattamisen kustannukset maksuasetusperusteen periaatteiden mukaisesti sälytetään sitten niille lainkäyttäjille eli yrityksille

nimittäin kaavoituksen avoimuuden puute ja sitä kautta mahdolliset epäterveet kytkökset päättäjien kaavoittajien ja rakennusliikkeiden välillä ovat omiaan myös vähentämään kilpailua suomessa mihin oecd on kiinnittänyt monta kertaa huomiota

sinänsä on ymmärrettävää ja mielestäni on hienoa että tästä asiasta halutaan käydä eduskunnassakin keskustelua ja uskon että monet tässä asiassa ovat liikkeellä hyvin vilpittömin mielin

siltä osinkin on siis kyse erittäin tärkeistä ulkoministerimme ja valtion johdon antamista lupauksista kansainvälisten sopimusten osalta että nyt tämä keskus saadaan aikaiseksi

mutta on päivänselvää että tämä tarastin työryhmä joka on nyt sitten tämän osauudistuksen jälkeen jo neljä kertaa kokoontunut tekee siis erittäin tasaisen varmalla vauhdilla työtään eteenpäin ja siinä työssä yksi keskeinen asia on tietysti vielä huolehtiminen siitä että myös puolueiden paikallisyhdistysten tilit ovat niin julkisia että me voimme myös olla varmoja ja meidän on helppo tarkastaa ettei lainvastaisesti toimita ja puolueiden osastojen kautta kuljeteta semmoisia lahjoituksia jotka kuuluu ilmoittaa

se on todellinen uhka ja me olemme saaneet poikkeuksellisen hyvän suojan ehkä kielimuurin myös täytyy sanoa meidän poliisin hyvän toiminnan takia

nimittäin on käynyt ilmi myös sellainen seikka joka ei ole ehkä vielä tullut esiin että joissakin tilanteissa nämä kolmas maa kokoukset saattavat olla myös sellaisia että jos pääministerillä on jotain hyvin poikkeuksellisen painavaa muuta menoa niin siinäkin tilanteessa saattaa olla kun kerta suomen linja niin kuin on on yhteinen ja painava että saattaa niissäkin tilanteissa olla silloin hyvä mahdollisuus lähettää suomen johtajista tasavallan presidentti sinne

kun ministerinä laitoin tämän selvityksen käyntiin joka löytyy siis oikeusministeriön sivuilta jossa käydään myös kaikki ne kohdat mihin emeritusprofessori havansikin viittaa johtopäätöksissään läpi niin yhtenä vaihtoehtona ja toimeksiannon selvityksenäkin oli se että kun korkein oikeus päätyi täällä aiemmin kuultuun tulokseen että heillä ei ole toimivaltaa tuomion purkuun niin pitäisikö tämmöinen erillislaki tehdä

suomalainen poliisi on saanut muun muassa näitä rahankuljetusyrityksiä kiinni paremmin kuin ruotsissa mutta ei ole mitään syytä jäädä tuudittautumaan siihen ettei tämmöinen kovan luokan järjestäytynyt rikollisuus ole aito uhka tässä maassa

siis on yhteys sillä että toimijoita on vähän ja sillä että kaikkia yhteyksiä ei julkisteta automaattisesti

jotta keskustelulle jää aikaa ja pysyn säädetyissä aikarajoissa vastaan tarkemmin kysymyksiin keskuksesta mutta kerron että samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi myös oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille tehtyjen kanteluiden tutkintaa koskevaa sääntelyä

se mitä perustuslakiva liokunnan asiantuntijakuulemisen kirjallisessa osuudessa ympäristöhallinnon osalta tästä uudistuksesta kuultiin kyvyttömyydestä joustaa selvien resurssitarpeiden osalta oli korutonta kuulemaa ja me kaikki olemme tässä huolestuttavassa kaivoskeskustelussa törmänneet siihen todellisuuteen myös ihan viime viikkoinakin että hallinto ei ole pystynyt reagoimaan siihen välttämättömään tarpeeseen mitä tarvitaan resursseja hallintoon silloin kun suunnitellaan ympäristön laajamittaista ja väri istuimia tai ympäristöä todella laajamittaisesti jos väärin toimitaan tuhoavaa toimintaa

sekin osaltaan tulee nostamaan kynnystä niin että todennäköisesti se tietosuojavaltuutetun arvio että tätä lakia tulevat käyttämään suunnilleen ne samat kansainväliset isot yritykset jotka käyttävät myös suojelupoliisin turvallisuuslausuntoja tullee monella tapaa pitämään paikkaansa

mutta jos me emme muuta nyt kuntalakia kun kuntalaki on auki niin että kaikkien valtuutettujen lautakuntien jäsenten ja kaupunginhallitusten jäsenten sidonnaisuudet yrityksiin ja varsin rakennusliikkeisiin ilmoitetaan on selvä että silloin se mitä on tapahtunut vantaalla joskus voi toistua toisaallakin

jos se että niin kuin nyt tässä laissa ja tämä on myös tärkeätä on jäänyt ehkä huomaamatta mikä on ymmärrettävää peitetoiminnalla haetaan tietoa oikeudenkäyntiä varten siis silloin kun ollaan esitutkinnan ja pakkokeinolain puolella vaatii jatkossa tuomioistuimen luvan ja on myös tässä esityksessä tarkkarajaisemmin ylipäätänsä rajattu koska sitä saa käyttää ja ennen kaikkea järjestäytyneen rikollisuuden tilanteissa joista nyt siis säädellään tarkemmin eli tämä on tiukennus eikä löysennys niin kuin täällä joku sanoi nykylakiin niin kyllä siinä semmoisen maailman kanssa ollaan tekemisissä että ajatus siitä että esimerkiksi ei saa kätkettyä tavaraa pitää hallussaan on tosiasiassa kyllä aika kaukana todellisuudesta

kanteluiden käsittelyä ja vanhentumisaikaa sekä apulaisoikeusasiamiehen sijaista koskevien ehdotusten tavoitteena on saattaa säätely vastaamaan nykyistä paremmin tosiasiallisia laillisuusvalvontakäytäntöjä ja tarpeita

mutta siitä selvityksestä käy hyvin ilmi myös ne kaikki duubiot ja syyt minkä takia se ei olisi ainakaan kovin yksiselitteistä ja saattaisi johtaa vaikeuksiin

ja tältä osin siis hyvä eduskunta tässä työssä on ollut koko ajan tietoinen täysin konsensuksella ja yksimielisesti sovittu työnjako ja jaksotus

kun tietosuojavaltuutettu reilun vuoden päästä kun näitä ilmoituksia on ensin käsitelty ja sitten vuosi ilmoituksia jo käsitelty antaa oman arvionsa lain toiminnasta niin me kaikki olemme hyvin paljon viisaampia sen suhteen osuuko hänen arvionsa paikalleen

mutta tämän päivän keskustelun nojalla uskon että teistä jokainen kääntyy oman puolueensa jäsenen puoleen tarastin työryhmässä ja huolehtii siitä että toteutuu tämä täällä esitetty tahtotila että puolueiden paikallisjärjestöjen rahoitus on julkista ja puolueita lähellä olevien säätiöiden ja yhdistysten rahoitus on julkista ja kun ammattiyhdistysliikkeellä tai niin kuin ed

en käy niitä kaikkia toistamaan mutta jo ihan ajatus siitä että me tässä elämäntilanteessa kun monta kertaa viikossa käsittelemme täällä tuomioistuinten kriisejä ja rahoituskriisejä avaisimme semmoisen pään että tuomioistuimet alkavat käsitellä myös historian yksittäisiä tapahtumia nimittäin eivät ne sitten tähän lopu on mielestäni kyseenalainen

eli suomeksi on kysymys siitä että molemmat laillisuusvalvojamme saisivat myös pykälien tasolla toimia niin kuin he nykyäänkin järkevästi ja käsittääkseni myös perustuslakivaliokunnan palautteen suomalla turvalla toimivat että silloin kun valituksessa ei ole kovin paljon aineksia se voidaan käsitellä asiallisesti ja päättäväisesti mutta ripeästi ja niin että joka kiveä ei käännetä jos nähdään että niiden alla ei ole mitään

nyt jatkossa siis suomen kansalaisilla on paitsi jo niin kuin tähän asti kunnallistasolla ollut oikeus tehdä kunnallisaloitteita lissabonin sopimuksen jälkeen eu tasolla niin jatkossa myös valtiollisella tasolla

arvoisa puhemies

lopuksi on syytä huomioida että asumisen kalleudella on yhteys perhepolitiikan ongelmiin

sen etukäteinen ja reaaliaikainen ja tietysti myös sitten jälkikäteinen tarkastaminen on tällä hetkellä aivan liian kapeilla hartioilla

heikkinen käytti mielestäni hyvän puheenvuoron kun hän painotti myös ei vain suullisen kielitaidon vaan myöskin takana olevan osaamisen merkitystä minkä se sitten mahdollistaa

mutta tietosuojavaltuutetun toimisto on nimenomaan tätä lakia varten ja ohi tuottavuusohjelman resursoitu kahdella asiantuntijalla ja yhdellä sihteerillä ja tämä on täsmälleen se määrä ihmisiä joita tietosuojavaltuutettu itse arvioi tarvitsevansa

suomalaiset isät tekevät euroopan unionin pisintä työpäivää osittain sen takia että asuminen on niin kallista että perheet eivät pysty valitsemaan tasa arvoisen hyvän perhe elämän ja työelämän kannalta haluamaansa ratkaisua sen takia että asuminen pakottaa valitsemaan sen tilanteen että enemmän tienaava tekee käsittämättömän pitkää päivää

sopimus kuuluu kansainvälisen yksityisoikeuden alaan

siinä ei suoraan määrätä lastensuojelutoimenpiteistä vaan siitä millä valtiolla on kansainvälisissä tilanteissa toimivalta ryhtyä lapsen suojelemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin ja minkä valtion aineellista lakia sen tulee tällöin soveltaa

vuolanne puhui kauniisti työväenyhdistysten pitkästä tarinasta on kerta hyvät tarkoitukset eikä mitään hävettävää niin silloin myös siellä tarastin työryhmän jatkossa päästään lopputulokseen jossa tältäkin osin todellakin avoimuus lisääntyy ettei vain tule semmoista tilannetta että täällä salissa kyllä yksittäiset puheenvuorot puhuvat sen puolesta mutta sitten loppusuoralla tulee vaikeuksia tarastin työryhmässä

mutta ennen kaikkea kun me käymme läpi historiallisten tapahtumien traumoja niin kyllä minusta ne olivat painavia ne tutkijayhteisön niin juristien historioitsijoitten näkemykset myös kansainväliset vertailut joita tehtiin niin että luontevampaa on edetä sitä tietä mitä itse asiassa oikeusministeri hannele pokka jo aiemmin eteni asekätkentäjutussa

mitä tulee yleensä laajemmin suulliseen kielitaitoon niin todellakin yhdyn niihin puheenvuoron pitäjiin jotka viittasivat siihen että me suomalaiset voisimme olla kateellisia vaikkapa anglosaksisille etenkin amerikkalaisille yhdysvaltain puhujille kun heidän tapansa puhua ja osaamisensa on todellakin häkellyttävän hyvää millä tavalla he perustelevat puheenvuoronsa

valiokunta varmasti perehtyy siihen mitkä ovat ne syyt minkä takia ei ole lähdetty luettelemaan yksittäisiä rikoksia mitä sitten näissä äärimmäisen harvinaisissa pakkotilanteissa on sallittua tehdä

hallitus yksimielisesti muun muassa oikeusministeriön esityksestä totesi kun se tämän hallituksen esityksen antoi että nämä asiat täytyy perustuslakivaliokunnassa katsoa

sopimuksessa on määräyksiä myös sopimusvaltiossa tehtyjen lastensuojelua koskevien ratkaisujen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta muissa sopimusvaltioissa sekä viranomaisten kansainvälisessä yhteistyössä noudatettavista pelisäännöistä näissä asioissa

arvoisa herra puhemies

rönnin esiintuomaan poliisin turvallisuusseikkaan ja olen aika vakuuttunut että valiokunnat asiantuntijakuulemisen jälkeen tähän yhtyvät

nyt kyllä odotan että kaikki sitten myös huolehtivat siitä että omassa joukkueessa on niin sanotusti peli kasassa ja yhtenäinen ja että niitä samoja mielipiteitä joita täällä esitetään kannatetaan sitten myös siellä tarastin työryhmän loppusuoralla

sen sijaan mitä lähemmäs tulemme nykyhetkeä saati lähiviikkojen eurooppalaisia ratkaisuja puhumattakaan näiden ratkaisujen seurauksista sitä ohuemmaksi käy argumentointi kunnes se kokonaan häviää siinä kohtaa jossa pitäisi konkretisoida mitä pitäisi tämän kuun lopulla huippukokouksessa esittää jos ei sitä mitä suomen hallitus esittää

kyllä nyt on aikamoisia väitteitä perustuslakivaliokunnan näkemyksestä jos perustuslakivaliokunta yksimielisesti katsoo että tämä voidaan säätää tietyin edellytyksin yksinkertaisella enemmistöllä ja te sanotte että tämä on oikeusvaltion vastainen laki

aika painava seikka on myös se että monet näistä sotasyyllisyyteen tuomituista ja heidän lähisukulaisistaan ovat nimenomaan pyytäneet että tämänkaltaisiin toimiin ei enää ryhdyttäisi mitä nyt lakialoitteessa esitetään

pidän tärkeänä perustuslakivaliokunnan viitoittamaa tietä tässä asiassa semminkin kun samaan aikaan unioninkin kansalaisaloitteessa muun muassa ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista allekirjoitukseen

lapsensuojelun käsite on sopimuksessa ymmärretty laajasti

varsinaisen meillä lastensuojelulaissa säädetyn lastensuojelun lisäksi ja ohella sopimus koskee myös lapsen huoltoa asumista ja tapaamisoikeutta sekä lapsen edunvalvontaa esimerkiksi holhousviranomaisten toimenpiteitä

yhdyskuntapalvelus voidaan tänä päivänä ministeri koskinen monta vuotta olette ollut oikeusministeri juuri niillä voi sanoilla siinäkin laissa siis määrätä kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta

söderman puhui varsinkin supon valvonnasta että jos eduskunnan valiokunnat täysimääräisesti käyttävät olen huomannut että valiokunnat ovat nykyään aktiivisempia ulkoasiainvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan oikeudet myös kutsua koolle muut supon valvojat tietosuojavaltuutetun ja laillisuusvalvojat ja itse olla asiassa hyvinkin pitkälle aktiivinen niin siinä on kyllä vielä sen verran varaa käyttää olemassa oleviakin oikeuksia että luulen että vasta kun ne on käytetty loppuun on syytä sitten vakavasti miettiä jos tulee vastaan että ei riitä

arvoisa puhemies

tässä mielessä ehkä juuri yleensä retoriikan opiskelua ja käyttöä koulumaailmassa pitäisi lisätä siis kaikin tavoin ei vain vieraiden kielien opiskelussa vaan suomen kielenkin osaamisessas

erityisen tyytyväinen olen siihen ettei täällä ole poikkisanaa kuulunut siitä ei myöskään näissä rinnakkaislakialoitteissa etteikö valtiontalouden tarkastusvirasto tässä tilanteessa olisi oikea taho

he ovat korostaneet että heidän suvullaan ei ole koskaan käynyt mielessäkään että olisi joku kunnia joka pitää palauttaa vaan sekä heidän suvussaan että myös laajemmin kansakunnan keskuudessa on koettu he ovat heistä osa halusi minut tavata vielä erikseen aina kokeneet että suomen kansan laajojen piirien edessä heidän isiensä tai esi isiensä kunniaa ei ole koskaan ollut poisviety ja sitä ei sen takia tarvitse palauttaa

perustuslain tarkistukseen liittyvässä julkisessa keskustelussa ja nyt täällä tänäänkin on puhuttu kriittisesti eun jäsenyyden kirjaamisesta alkuun

vihreä eduskuntaryhmä pitää erittäin arvokkaana havaintona sitä kuinka korruptio ja muutenkin huono hallinto ovat keskeinen osa nyt käynnissä olevaa kriisiä niin eurokriisiä kuin laajemminkin eun ongelmia

kun tämä on ankarampi rangaistus kuin se niin silloin on tietysti aika loogista että se pohja on se sama ja erityisesti tietysti jos ajatellaan tätä taustaa

valitettavasti arvoisat kollegat hyvät edustajat maailma globalisaation myötä on muuttunut sellaiseksi että nämä kysymykset yhä enemmän koskettavat lapsia jotka ovat toisessa maassa kuin heidän virallinen asuinpaikkansa ja joissa nämä kysymykset aktualisoituvat siinä kenellä on vastuu ja kyky huolehtia lapsista näissä monikansallisissa tilanteissa ja minkä lain nojalla tämä tapahtuu

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasi aivan oikein kiinnitti huomiota siihen että jonkinlainen pieni kauneusvirhe saattaa siinäkin asiassa jossain tilanteessa löytyä siitä jos oikein etsimällä etsitään ongelmia että tarkastusvirastolla ja eduskunnalla on tietty yhteys mutta itse päädyin tähän esitykseen jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja ilmoitin sen itse asiassa julkisuuteenkin jo keväällä ennen tämän työryhmän työn aloittamista

valiokunnan puheenjohtaja sasi selitti tässä alussa juurta jaksaen kuinka suomi jos haluaisi voisi erota eu jäsenyydestä

mutta olen todella sitä mieltä että valiokunnan käsittelyssä kaikki kysymykset on syytä katsoa ja miettiä koska viitaten siihen mitä täällä sanottiin pohjanmaan kapakasta tai mitä ed

mielestäni edustaja sipilän logiikka on sinänsä mielenkiintoinen ja vahvistaa sitä aiemmin esittämääni ajatusta ja vaatimusta että eri riskiskenaarioita eri vaihtoehtoskenaarioita pitää uskaltaa vertailla toisiinsa

omaa puhevuoroa varten ja juoman ohella hän oli jo ed

ei siihen tarvita ed

korruptionvastainen työ nähdään usein omana alanaan eikä ymmärretä niin kuin välikysymyksessä hyvin on näytetty että sillä on myös merkittävä roolinsa niin talouspolitiikassa kuin esimerkiksi laajentumispolitiikassakin